arvoisa herra puhemies

tiedämme kuitenkin kaikki että palvelujärjestelmän toiminta vaihtelee kunnittain paljon kuntien erilaisten taloudellisten tilanteitten takia

toisin sanoen vaikka lisäpäivien alaikäraja nousee niin uusi suojasääntö takaa toimeentulon

kuntapalveluista puuttuu rahaa resursseja ja toisaalta rahan myötä monia kokonaisia palvelukonseptejakin

aiemmin tehdyt ikärajan nostot ovat tutkimusten mukaan lisänneet ikääntyneiden työllisyyttä joten tällä esityksellä todennäköisesti myös pidennetään työuria loppupäästä

arvoisa herra puhemies

lapsiperheiden palvelut ovat huonossa jamassa monissa kunnissa

palvelut eivät muodosta perheitä tukevia kokonaisuuksia vaan ovat sirpaleisia ja vastaavat usein vain akuuttiin tarpeeseen

arvoisa herra puhemies

tästä syystä totean jo heti alkuun että tämän lainsäädännön vaikuttavuutta tulee seurata tarkoin seuraavalla hallituskaudella ja mahdollisesti sitten lähteä tekemään tarkennettuja esityksiä jotta se kaikkein tärkein elikkä opetuksen laadun turvaaminen tasa arvoisesti kaikille turvataan

ennalta ehkäisevä perheiden terveyttä ja hyvinvointia monipuolisesti tukeva palvelujärjestelmä on tällä hetkellä kaukana todellisuudesta kuntien monien ongelmien vuoksi

me olemme varmaan kaikki saaneet suuren joukon viestejä niistä yksittäisistä ongelmista mitä tämä lakiesitys tulee aiheuttamaan jos se hyväksytään eduskunnassa

sen verran edustaja tuupaiselle haluan vielä tästä hallituksen kokoonpanosta sanoa että sekin on ensinnäkin tarkoin määritelty laissa ensinnäkin ja siellähän on näyttää

joka tapauksessa jatkossa ansiopäivärahan kestoon vaikuttaisivat työnhakijan työhistorian pituus ja aktiivisuus työnhakijana

mutta täytyy sanoa kyllä sillä tavalla valiokunnalle myönteinen viesti että valiokunta on mielestäni hyvin kuitenkin avannut tähän opintotukeen liittyvää ongelmatiikkaa ja siltä osin kiitos valiokunnalle

toisen puolen lapsiperheiden tuesta muodostavat erilaiset tulonsiirrot joista lapsilisä on yksi olennainen osa

kelan hallituksen kokoonpano on minun mielestäni tai tai kokoonpanoon hyvin perusteltu sen takia että kelan yhteiskunnallinen tehtävä ei ole vain erilaisten sosiaali ja ottaisi olevan enää erilaisten sosiaali terveyspalveluiden täytäntöönpanija vaan sillä on myös vahva yhteiskunnallinen rooli niin tutkimuksen ja kehittämisen kuin kaiken tämän yhteiskunnallisenkin tehtäväkuvan takia

ei ole varmaan tarpeen toistaa että talous on heikossa tilassa ja että rakenteelliset toimet ja sopeutustoimet eri hallinnonaloilla ovat välttämättömiä

arvoisa herra puhemies

tämä on tärkeä asia sillä lapsiperheiden köyhyys on suhteellisesti kasvanut kaikkein voimakkaimmin muihin ryhmiin verraten

tällä esityksellä siis muutetaan aiemmin väliaikaisina toteutetut toisen asteen opetuksen indeksi ja yksikköhintasäästöt pysyviksi

se aiheuttaa suuria vahinkoja ja kärsimyksiä käyttäjälle itselleen hänen lähimmäisilleen sekä myös täysin ulkopuolisille ihmisille

tässähän todetaan hyvin että opintotukeen ei olisi oikeutta toisen samantasoisen tutkinnon suorittamiseksi riippumatta siitä onko opiskelija saanut opintotukea jo aikaisemmin suoritetun korkeakoulututkinnon suorittamiseksi

esityksen taustalla on hallituksen vakava huoli valtiontalouden tilasta

lapsilisässä ajatuksena on toisin kuin kollegat etenkin kokoomuksessa tuntuvat ajattelevan tasata tuloeroja lapsettomien perheiden ja lapsiperheiden välillä

tämähän on hyvin ongelmallinen juuri siitä syystä kuten täällä on monissa puheenvuoroissakin todettu että tämä ei ole kansalaisten kannalta tasa arvoista eikä se mahdollista kaikille mahdollisuutta myöskään vahvistaa omaa osaamistaan tai koulutustaan esimerkiksi työllisyyden takia

tällä hetkellä kelan hallitukseen valitaan jäseniä muun muassa työmarkkinajärjestöt ovat valinneet omat edustajansa sinne sosiaali ja terveysministeriö on valinnut sinne oman ehdokkaansa ja sitten poliittiset puolueet ovat valinneet kuusi eri jäsentä hallitukseen

tänäkin keväänä on uutisoitu useita pahoja rattijuopumustapauksia joista pahimmat ovat johtaneet viattomien ihmisten kuolemaan

tarkoitus ei siis ole maksaa enemmän köyhille kuin rikkaille lapsiperheille vaan maksaa kaikille saman verran nimenomaan lapsista aiheutuvista kustannuksista

kela antaa perusturvaa ihmisille eri elämäntilanteissa ja on ehdottoman tärkeää että kelan rahoitus pystytään turvaamaan kaikissa olosuhteissa myös tänä päivänä ja tulevaisuudessa

sivistysvaliokunta on tehnyt tästä vaikeasta esityksestä mietinnön jonka esittämiin huolenaiheisiin ja huomautuksiin on helppo yhtyä

aluksi on todettava että lukion ammatillisen peruskoulutuksen sekä taiteen perusopetuksen osalta yksikköhinta pysyy kuitenkin vähintään tämän vuoden tasossa

toivon että näillä toimilla on toivottuja kannustinvaikutteita

kuten täällä on todettu niin työelämä muuttuu ja meille on erittäin tärkeää että meidän ihmiset ja kansalaiset pystyvät ylläpitämään omaa osaamistaan ja tästä syystä ja tuija ja sekä täydennyskoulutus on erittäin tärkeätä että jatko ja täydennyskoulutusta kehitetään mutta mahdollistetaan myös opiskelijoille toisen tutkinnon suorittaminen esimerkiksi työllisyyden takia

mielestäni asiaa pitää seurata tarkkaan ja muuttaa järjestelmää tarvittaessa

nämä jäsenet jotka poliittiset puolueet valitsevat niin näin he eivät enää jäsenet eivät kuitenkaan saa olla kansanedustajia tai valtioneuvoston jäseniä vaan he ovat vahvoja sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisia asiantuntijoita jotka tukevat tätä vahvaa kelan yhteiskunnallista roolia ja sen tehtävää tässä yhteiskunnassa

alkoholin käyttö on liikenteessä joka kodin käyttö liikenteessä tulisikin tuomita tiukasti ja yhteiskunnan tulisi antaa vahva viesti siitä että ajaminen ja alkoholi eivät sovi yhteen

tämä ajatus kaikille perheille suunnattavasta tuesta on ainakin tähän saakka saanut laajan kannatuksen yli puoluerajojen

nyt hallitus kuitenkin murentaa tätä perusrahoitusjärjestelmää ja pienentää sairausvakuutuksen maksun osuutta ja se tulee vääjäämättä vaikuttamaan myös kelan kokonaisrahoitukseen

olette puhunut siitä että liikenteen promilleraja tulee pudottaa nykyisestään

meillä on useita esimerkkejä viime vuosien aikana siitä että kun on ollut massairtisanomisia esimerkiksi teollisuudessa tai ictssä nokian osalta niin tämä on edellyttänyt sitä että ihmiset ovat hakeneet itselleen uuden ammatin ja tutkinnon ja meidän pitää myös tätä sitten tietenkin ihmisille mahdollistaa

hallitus korottaa nyt lapsilisää mutta korotuksen saavat vain yli kolmilapsiset perheet eli noin viidesosa kaikista lapsiperheistä

edellisellä kerralla kun näin tapahtui me kelan valtuutetut kaikki yhdessä poliittisista puolueista riippumatta perehdyimme asiaan ja otimme siihen yhtenäisen kannan että valtion pitää huolehtia siitä että tämä perusrahoitus pystytään turvaamaan

silloin todettiin että selkokielisen konkreettisen vaikutusarvion puuttuessa on vaikea arvioida miten säästöt käytännössä vaikuttavat sivistyksellisten oikeuksien toteuttamiseen

kuten tiedämme koulutukseen on kohdennettu eri tavoin ja eri aikoina säästöjä siten että kokonaisuus ja säästöjen vaikutukset käytännössä ovat jääneet epäselviksi

arvoisa puhemies

toinen asia josta haluaisin tässä myös muistuttaa on että toivoisin sitä että opintotukijärjestelmää lähdetään kehittämään ja ensi kaudella valmistellaan ja toteutetaan opintotukilainsäädännön kokonaisuudistus joka tuo koko tämän koulutuskentän ei ainoastaan korkeakoulututkintojen osalta vaan myös jatko ja täydennyskoulutusten osalta

ainakin jos kuuntelemme koulutustoimijoiden oppilaiden ja vanhempien kritiikkiä ja huolia niin voi päätellä että säästöt näkyvät ja ne näkyvät hyvin eri tavoin kunnasta oppilaitoksesta ja ihmisistä riippuen

mutta toinen asia joka on myös huono asia on se että hallitus eriarvoistaa eri työnantajia ja sitä kautta kohtelee eriarvoisesti niin yksityisiä työnantajia kuin julkisia työnantajia

etenkin pieni ja keskituloisten lapsiperheiden arjessa nämä hintatasojen nousut ovat erittäin kovia

minulle koulutuksellinen yhdenvertaisuus ja tasa arvo ovat tärkeitä arvoja ja haluan että koulutuspolitiikkamme myös takaa nuorille aidosti yhtäläiset ja tosiasialliset mahdollisuudet saada koulutusta

lain tavoite siitä että opiskelijan sairastuessa hän voi jäädä sairauslomalle nykyistä helpommin ja saa sairauspäivärahaa on erittäin kannatettava esitys

tämä alennus kohdistuu pelkästään yksityisille työnantajille ja julkiset työnantajat edelleen maksavat työtulovakuutusta aivan kuten ennenkin

olisi kohtuullista että kaikkien perheiden lapsilisään saataisiin korotus

onkin helppo yhtyä tähän valiokunnan huoleen kokonaissäästöjen vaikutuksista opetuksen ja koulutuksen saatavuuteen laatuun ja vaikuttavuuteen

myönteistä on myös se että opintotuen ja sairauspäivärahan välille ei tule katkosta kuten nykyisin vaan kela katkaisee opintotuen sairauspäivärahan myöntöpäätöksen yhteydessä

tästä syystä hallitus eriarvoistaa meidän työnantajapolitiikkaa ja toivoisin että hallitus sitä kautta myös puuttuisi tähän että näin ei tulisi tapahtumaan

sosialidemokraatit haluavat korottaa lapsilisää niin että kaikki perheet hyötyvät ja samalla saavat edes pientä kompensaatiota kohonneisiin elinkustannuksiin

nyt kysyisinkin täällä on kelan valtuutettujen puheenjohtajat

jokaisen nuoren ja aina kokonaisen ikäluokan hyvä osaaminen on aivan keskeinen tekijä suomen tulevaisuuden kasvun ja työpaikkojen näkökulmasta

pystyisimmekö me kelan valtuutettuina perehtymään tähän asiaan samalla lailla kuin edellisellä kerralla ja ottamaan sitten yhteisen kannanoton tähän asiaan jotta sitten tämä kelan perusrahoituksen riittävyys kuuluisi tässä

arvoisa puhemies

valiokunnan mietinnössä kiinnitetään jälleen huomiota kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden asemaan heihin joiden toimeentulotuesta leikataan lapsilisän korotus pois

toisin sanoen vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen pitää arvioida kokonaisuudessaan uudelleen opetuksen ja tutkimuksen merkitys yhteiskunnalle ja sen kehitykselle

on todella hämmästyttävää miten hyvin ja laadukkaasti erittäin vaikeatkin hoidot on pystytty toteuttamaan niin huonoissa olosuhteissa kuin missä siellä tällä hetkellä ollaan

sairauspäivärahalle siirtyessä opiskelijat eivät saa asumislisää eivätkä opintolainaa

lisäksi tulee laatia selkeä opetuksen ja tutkimuksen rahoituksen kehittämissuunnitelma joka kytkee rahoituksen tason realistisesti opetuksen ja tutkimuksen keskeisiin tavoitteisiin

sairaala on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti erittäin ainutlaatuinen ja vaikeasti sairaiden lasten huippuhoitoa tarjoava lastensairaala

jos aidosti halutaan hallitusohjelman mukaisesti vähentää lapsiperheiden köyhyyttä ja puuttua eriarvoistumiskehitykseen parantamalla lapsiperheiden taloudellista asemaa on myös lapsen perusosaa toimeentulotuessa nostettava mahdollisimman nopeasti

kiitos

nyt olemme saaneet kuulla että hallitus olisi osallistumassa kehysriihessä tämän lastensairaalan rahoittamiseen

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että opiskelijan heikko perustoimeentulo sairauden aikana edellyttää toimeentulotuen hakemista

sosialidemokraatit ovat tehneet asiasta talousarvioaloitteen joten tähän epäkohtaan voidaan puuttua jo nyt budjettikäsittelyn yhteydessä jos vain on poliittista tahtoa

kysyisin nyt asianomaiselta ministeriltä

onko näin ja mitenkä tämän lastensairaalan rahoittamista tullaan jatkossa toteuttamaan

sata komitean esityksiä ei tarvitse enää odotella

arvoisa herra puhemies

lapsilisäjärjestelmää tulee myös rakenteellisesti kehittää

opiskelijoiden toimeentulo koostuu opintotuesta eli opintorahasta asumislisästä opintolainasta ja heillä voi olla myös työtuloja jotka on tarkoin kytketty opintorahan suuruuteen

keskiasteen oppimateriaalimaksut ovat korkeita

arvoisa herra puhemies

hallituksen esityksellä tarkennetaan sosiaali ja terveydenhuollon muistutusten ja kantelun käsittelyä

tämän lisäksi opintojen eteneminen on sidottu opintotuen saamisen ehdoksi eli opiskelijan on saatava riittävä määrä opintopisteitä jotta hän saa opintotuen

nykyinen käytäntö on epäoikeudenmukainen ja perusteluiltaan kestämätön

pidän esitystä tärkeänä sillä se mahdollistaa ihmisille nykyistä paremman oikeusturvan ja myös tehostaa viranomaistyötä

lapsilisän maksaminen on pikaisesti ulotettava kaikkiin alaikäisiin lapsiin

jotta lapsiperheille maksettavat etuudet seuraisivat paremmin talouden kehitystä olisi syytä myös pikaisesti selvittää lapsilisien sitominen indeksiin

kantelut kuormittavat sosiaali ja terveydenhuollon valvontaviranomaisia tällä hetkellä huomattavasti ja pidentyneet käsittelyajat heikentävät ihmisten oikeusturvaa

nyt kun hallitus on sitonut monet lapsiperheiden maksut indeksiin tämä selvitys olisi entistäkin aiheellisempi

arvoisa rouva puhemies

on selvää että meistä jokainen haluaa vaikuttaa siihen kuka meitä hoitaa

hallituksen sote muistiossa kuitenkin todetaan että maakunta tuottaa sosiaali ja terveyspalvelut itse tai se voi käyttää yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita

palvelutapahtumia sosiaali ja terveydenhuollossa on aiempaa enemmän mutta myös ihmisten odotukset palvelujen laadusta ovat kasvaneet ja tietoisuus on lisääntynyt

toisaalta siellä myös todetaan että erilaisten tuottajien on oltava samalla viivalla mikä edellyttää maakunnilta palveluiden yhtiöittämistä ja pakottamista kilpailuun

opintotukijärjestelmän kehittämisen tavoitteena on oltava että opintotuki olisi sen tasoinen että opiskelijoilla olisi aito mahdollisuus opiskella eikä elämän perusmenojen maksamista varten tarvitsisi käydä töissä

samalla resursseja on tiukennettu palvelut ovat pirstaloituneet palveluseteleiden käyttö ja ostopalvelut ovat kasvaneet ja kiire on lisääntynyt

tulen etelä karjalasta eksoten alueelta joka tietenkin on kaikkein tutuin

tilastot eivät kuitenkaan osoita että toiminta sinänsä olisi aiempaa virheellisempää sillä toimenpiteisiin johtaneita kanteluita suhteessa ratkaisuihin on jokseenkin sama määrä kuin aiemmin

osa kanteluista on selkeästi sellaisia että asian voisi selvittää tehokkaammin ja nopeammin kantelun kohteena olevassa toimintayksikössä tai kuten täällä ovat edustajat palola ja mäkisalo ropponen tuoneet esille toiminnan kehittämisen ajatuksena

miten yhtiöittäminen parantaa asiakkaitten palveluiden saatavuutta tai miten se esimerkiksi parantaa eksotessa jo hyvin toimivia palvelukokonaisuuksia

riittävä toimeentulo ja työssäkäynti sopivassa suhteessa voivat vaikuttaa myönteisesti myös opiskelijoiden hyvinvointiin motivaatioon ja jaksamiseen

valvontaviranomaisille tehtyä kantelua ei voi siirtää käsiteltäväksi muistutuksena vaikka viranomainen huomaisi heti että asian käsittely olisi järkevintä käsitellä palvelutuottajan omassa järjestelmässä

nyt esillä olevassa lainsäädäntöesityksessä sairauspäivärahan määräytymisen perusteena ovat ainoastaan työtulot tai opintoraha vaikka opiskelijan säännölliset tulot muodostuvat useista eri osista

muistutusmenettelyn tehokkaampaa käyttöä puoltaa moni seikka

olennainen on asiakkaan ja potilaan aseman parantaminen niin että asia käsitellään aina mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti siellä missä asiat ovat tapahtuneet

tämän seurauksena sairauspäivärahalle siirryttäessä opiskelijan tulot putoavat merkittävästi mutta elämään liittyvät kulut eivät kuitenkaan putoa

aivan kuten sylin lausunnossa todetaan tämän vuoksi harva opiskelija uskaltaa siirtyä sairauspäivärahan varaan vaan nostaa opintotukea ilman että opintopisteet karttuvat

menettely on myös toimintayksikölle hyödyllinen sillä näin se voi käsitellä asiaa itsenäisesti ilman ulkopuolisia resursseja ja toisaalta asiakas ja potilassuhteen vielä jatkuessa se voi itse vaikuttaa muistutuksen kohteena olevaan asiaan ja tehdä konkreettisia muutoksia asiassa

pahimmillaan tämä voi vaikeuttaa sairauden paranemista ja opintojen suorittamista loppuun

me että lain perimmäinen tavoite että jää näistä edellä mainituista syistä näemme että jotta lain perimmäinen tavoite toteutuu ja jotta opiskelijoilla olisi todellinen mahdollisuus siirtyä sairauspäivärahalle sairauspäivärahan määräytymisen perusteena on oltava opintoraha ja työtulot

eri selvityksissä on korostettu omavalvonnan vahvistamista ja kehittämistä jolloin ongelmien ennaltaehkäisy korostuisi ja jälkikäteen tehtävät muistutukset ja kantelut täydentäisivät laillisuusvalvontaa

mutta jatkan vielä tästä kelan perusrahoituksesta kun olen siitä nyt erityisen huolissani

vastaamista ei ole järjestetty eikä ohjeistettu sosiaalihuollon toimintayksiköissä riittävän hyvin ja myös terveydenhuollon osalta valvira on havainnut vakavia puutteita

kysyisin nyt perussuomalaisten edustajalta anne louhelaiselta jota arvostan suuresti

te vaaditte viime kaudella ja olette vaatineet useaan otteeseen ja viimeksi myös ministeri lindström tänä keväänä toukokuussa että työnantajien kela maksukin pitäisi palauttaa

vastausta ei aina saa kohtuullisessa ajassa tai muistutukseen vastataan suullisesti

perustelitte sitä nimenomaan sillä että aikoinaan se otettiin jotta me voisimme vahvistaa työllisyyttä ja nyt mitkään tulokset ja tutkimukset eivät pysty osoittamaan että tämä kela maksun poisto olisi saavuttanut sitä tavoitetta jota haettiin

toisinaan kunnissa on ollut epäselvää kenen tulisi vastata muistutukseen

kun mulle semmonen juttu joka oli myös kuski arvoisa herra puhemies